arvoisa puhemies

olen erittäin iloinen että on tarjoutunut tilaisuus selvittää eduskunnalle näitä kehitysyhteistyön valvonnan ja tarkastuksen periaatteita

aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa että tämä keskustelu mediassa on ollut sillä tavalla hiukan suppeaa että kun olen sanonut että tietynlainen riski on hyväksyttävä kun toimitaan erittäin heikoissa valtioissa niin olen myös sanonut että yksikään väärinkäytös ei sinänsä ole hyväksyttävä ja että ministeriö selvittää tarkoin jokaisen hankkeen

arvoisa puhemies

eilen jo sanoin täällä salissa kun keskusteltiin tarkastusvaliokunnan valtio omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevan mietinnön yhteydessä että milloin tahansa eduskunta haluaa olen valmis käymään esimerkiksi ajankohtaiskeskustelun valtio omistuksesta ja omistusohjauksesta yleisesti

meillä on hyvin perinpohjainen valvontaketju ja on selvää että jokainen väärinkäytös on liikaa ja se on liikaa jokaiselle suomalaiselle veronmaksajalle ja myös näille varsinaisille avunsaajille

siis nykyisessä palkitsemisohjeessa jonka hallitus hyväksyi vuosi sitten eksplisiittisesti todetaan että irtisanomisten ei tule kannustaa mihinkään ylimääräisiin palkkioihin

edustaja otti puheeksi myös tämän kemijoki oyn sopeuttamisen siihen tilanteeseen että käytännössä kemijoki oyn uuden vesivoiman rakentaminen on tullut tiensä päähän

nyt sitten kemijoki oy on sopeuttanut omaa toimintaansa ja henkilöstöänsä tähän tilanteeseen ja olen täysin tietoinen siitä että siellä tullaan kahden vuoden aikana käymään nämä yt neuvottelut ja niistä seuraavat ratkaisut

luonnollisesti seuraamme ja edellytämme sitä että nämä neuvottelut tapahtuvat parhaassa mahdollisessa ilmapiirissä

mutta tosiaan kyse on nyt sitten siitä että kaikki se mikä voidaan julkistaa silloin kun päätökset tehdään voidaan varmasti myös julkistaa

se ongelma näiden sitouttamisbonusten kanssa oli se että ei silloinen hallitus tajunnut minkälaista jälkeä pari kolme vuotta myöhemmin siitä päätöksestä saadaan korjata kun finnair on niin vaativassa tilanteessa että sitä ei auta mikään muu kuin se että johto ja henkilöstöryhmät pystyvät hyvässä yhteistyössä päättämään miten finnairin tulevaisuus taataan

on selvää että me yritämme omistajaohjaajana pitää huolta siitä että valtio omisteisissa yhtiöissä varsinkin tietenkin niissä joissa meillä on sellainenkin vaikutusvalta ja määräysvalta kuin itellassa henkilöstöpolitiikka on esimerkillistä että ilmapiiristä huolehditaan

olen kiinnittänyt huomiota siihen että itellan johto on ilmoittanut että näitä ikävä kyllä ilmeisen välttämättömiä yt neuvotteluja käydään myös hallinnon tehtävistä

siitä todella on edelleen kysymys finnairin tulevaisuuden pelastamisesta

todellakaan kysymys ei ole siitä että vain muutamia satunnaisia hankkeita tarkastettaisiin ministeriön omassa sisäisessä tarkastuksessa vaan kaikissa on tällainen valvontasykli joka lähtee suunnittelusta ja päätyy siihen lopputarkastukseen ja sitten tulee vielä erikseen evaluointi

no niin jatketaan myöhemmin

tässä sitten tietysti on tärkeää se että mikään henkilöstöryhmä ei voi säästyä tällaiselta tilanteelta jossa markkinatilanteen takia joudutaan toimintaa sopeuttamaan ja aloittamaan yt neuvottelut

kehysriihessä on tehty päätös jolla kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot nyt tällä hallituskaudella ohjataan kehitysyhteistyörahoitukseen ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen

tässä tosiaan puhutaan siitä että stora enso joka on yksi solidiumin salkkuyhtiöistä on tehnyt takavuosina epäonnistuneita kauppoja amerikan mantereella ja kyse on sitten näiden toimintojen alaskirjauksesta

tämä on hyvin systemaattista mutta olen korostanut ministeriölle että kaikki vähänkään merkittävät väärinkäytösepäilyt täytyy heti tuoda ministerin tietoon ja täytyy heti sopia niistä toimenpiteistä jotka käynnistetään

kyse on sitten itellan osalta myös siitä että jatkossa on valtiota sitova postipalvelulaki jonka peruspalvelu ja yleispalveluvelvoitetta täytyy tarkoin noudattaa

olen vastannut edustaja lindströmille että tämä asia on pariinkin kertaan tutkittu finanssivalvonnan toimesta ja valtion tietysti täytyy luottaa siihen että toimivaltainen viranomainen tekee työnsä hyvin

tässä tiedän että viestintäministeri kiuru on ryhtynyt toimenpiteisiin jotta jatkossakin mikäli itellan tilanne kehittyy esimerkiksi sähköisen viestinnän lisääntyessä yhä huonompaan suuntaan nämä peruspalveluvelvoitteet pystytään täysin toteuttamaan

suora budjettituki on nyt eun listalla sillä tavalla uudella tavalla esillä että on sovittu siitä että puhutaan enemmänkin tällaisista hyvän hallinnon sopimuksista eli suoraa budjettitukea ei anneta millekään valtiolle ilman että käydään läpi erittäin perinpohjaiset menettelyt joilla pyritään nimenomaan tällaisen heikon valtion omaa vastuunalaista hallintoa varmistamaan ja kehittämään

mutta se on siis iso raha tietenkin ja suhteessa siihen että maailman köyhyysongelma ja muut globaalit kehityshaasteet ovat aivan valtavia ja ne vaikuttavat myös meidän suomalaisten elämään ja hyvinvointiin minusta tämä on välttämätöntä

tiedän myös että korkeimmassa hallinto oikeudessa on ollut asianosaisen vaatimus saada nähdäkseen tämä finanssivalvonnan raportti mutta korkein hallinto oikeus on tehnyt mielestäni lainvoimaisen ratkaisun tähän mennessä siitä että se ei ole julkinen

mutta pidän tärkeänä sitä että jos tulee uusia tietoja siitä että tässä on rikottu suomen lainsäädäntöä esimerkiksi kirjanpitolakia niin totta kai sitten on selvä että se johtaa uusiin toimenpiteisiin mutta tähän mennessä olemme sitä mieltä että finanssivalvonta on tehnyt työnsä ja tutkinut tämän asian

kun kävi ilmi juuri ennen minun ensimmäistä mosambikin matkaani tässä syksyllä että mosambikissa oli maa ja metsätalousministeriön kanssa tehty ohjelma johtanut väärinkäytöksiin siitä oli jo tehty ulkoinenkin tarkastus ulkoministeriössä siis ei ainoastaan sisäinen tarkastus niin me emme ainoastaan lopettaneet tätä hanketta saman tien vaan me myöskin sitten ilmoitimme paikan päällä mosambikin hallitukselle että me vähennämme budjettitukea ja tätä koko avunantajayhteisö mosambikissa piti tarpeellisena ja voimakkaana signaalina

arvoisa puhemies

tosiaan näitä erittäin huonoja uutisia tai sanotaan että näitä hyviä uutisia siitä että vihdoinkin saatiin julkisuuteen tällaiset asiat jotka olisi tullut lähtökohtaisesti tuoda päivänvaloon tuli tipoittain

mutta edustaja pekkarinen tiedätte hyvin että valtion omistusohjaus ei ole tällaista että ensimmäiseen lehtiuutiseen reagoidaan

olen tietysti aktiivisesti käynyt keskusteluja aika monien herrojen ehkä vähän rouvienkin kanssa tästä tilanteesta ja aidosti toivoin että ne jotka tässä nyt ovat aiheuttaneet tätä haittaa finnairin maineelle itsekin pohtivat vähän tilannettaan

arvoisa puhemies

olemme tosiaan edustaja kalmarin kanssa käyneet tästä asiasta keskisuomalaisen sivuilla keskustelua ja tilanne on todellakin sellainen että mitä tulee tämmöiseen yleiseen tuloerojen kasvuun niin siinä varmaan sitten valtio omistusohjaus tässä maassa on aika rajallinen tekijä

niiden pitää olla yksiselitteisempiä ja uskon että on tarvetta edelleen korostaa kohtuullisuutta

mutta kuitenkin on niin että valtio omisteiset yhtiöt pörssiyhtiöt kilpailevat hyvistä johtajista vastaavien yksityisten yhtiöiden kanssa eli tässä meidän on löydettävä hyvä tasapaino

arvoisa puhemies

olen erittäin iloinen siitä että perussuomalaisten riveissä on niin vahva kannatus uuden kehityspoliittisen ohjelman keskeisille linjauksille ja niistä olemme usein keskustelleet edustaja packalenin ja edustaja lohelan ja muiden kanssa

ajatukseni nyt on nimenomaan se että kun meitä on oecd arvioinut ja arvostellut siitä että meillä ei ole ollut selkeitä tavoitteita suomen kehitysyhteistyössä voin varmasti puhua vuosikymmenten työstä niin nyt on sitten asetettu tavoitteita ja kun on asetettu tavoitteet voidaan mitata tuloksia voidaan määritellä mittareita ja hyvin mielellään esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnalle selostan näitä asioita ensi viikolla kun tapaamme oecdn tarkastelun merkeissä

kuitenkin tietysti hyvin suuri osa suomen kehitysyhteistyöponnisteluista kohdistuu yk järjestöihin niiden kanssa tehtävään yhteistyöhön kansainvälisiin kehitysrahoituslaitoksiin kuten maailmanpankkiin alueellisiin kehityspankkeihin ja kyllä näillä toimilla yhteenlaskettuna meidän kahdenvälisen toiminnan ja kansalaisjärjestötyön ja humanitaarisen avun kanssa on estetty monta nälkäkuolemaa on luotu monta mahdollisuutta köyhille naisille afrikassa ansaita rahaa maanviljelyksestä on parannettu ihmisoikeuksia

päivä helmikuuta alkaen jolloin tuli tieto julkisuuteen tästä ilmarisen ja finnairin toimitusjohtaja vehviläisen asuntokaupasta ja nyt on sen arvokeskustelun johtopäätösten aika

arvoisa puhemies

kiitän tarkastusvaliokuntaa siitä että se on paneutunut näin perusteellisesti valtio omisteisten yhtiöiden ylimmän johdon palkitsemiseen ja tehnyt siitä erittäin varteenotettavia havaintoja joihin omistajaohjauksessa tulemme nyt sitten paneutumaan

siinä tarvitaan valtio omisteisten yhtiöiden palkitsemisohjeen selkeää tarkistamista selkeyttämistä mutta siinä tarvitaan myöskin sitä että valvotaan sitä miten eri yhtiöiden hallitukset lähtevät sen pohjalta sitten toteuttamaan erilaisia palkitsemisjärjestelmiä

ensinnäkin totean että oli myös tärkeää että valiokunta selvitti oman tiedonsaantioikeutensa koska minullekin nyt selvisi että aikaisempina vuosina ja kausina eduskunnalla on ollut vaikeuksia saada tietoa valtio omisteisista yhtiöistä

tässä varmasti on ollut puutteita ja tästä ei voi mielestäni ketään syyttää koska on todellakin niin että nämä epäkohdat tulevat julkisuuteen ja sitten niitä ryhdytään ratkaisemaan

mutta ongelmahan tulee siitä että arvoja voi kyllä julistaa vaikka kuinka paljon ja niillä voi kiillottaa kilpeään mutta jos eivät ne oikeasti ohjaa sen yrityksen liiketoimintastrategiaa niin ei niillä ole mitään merkitystä

on myöskin mielenkiintoista todeta että tässä valvontatehtävässä valiokunnalle kuuluvat salassakin pidettävät tiedot niin valvonnan kohteina olevilta viranomaisilta kuin yksityisiltäkin tahoilta

minä olen erittäin iloinen edustaja pekkarisen kysymyksestä koska hän jos kuka tuntee tässä salissa omistajaohjauksen erittäin hyvin yhtenä edeltäjistäni

pidän tätä myös tärkeänä sen takia että nyt selviää että tarkastusvaliokunta eduskunnan tärkeänä toimielimenä rinnastuu tiedonsaantioikeudeltaan esimerkiksi finanssivalvontaan

minulla on ilo kertoa että tämän uuden palkitsemisohjeen joka on ollut voimassa vuoden koko henki on se että vain aivan erinomaisesta tuloksesta voi saada maksimipalkkiot ja siinä korostetaan nimenomaan kohtuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä

arvoisa puhemies

siellä niin kuin monissa muissakin maissa ja kansainvälisissä järjestöissä edistämme esimerkiksi naisten ja tyttöjen lisääntymisterveys ja seksuaalioikeuksia itsemääräämisoikeutta ja näin erittäin vakuuttavaa toimintaa afganistanissa kabulissa siitä miten kansainvälistä järjestöä tukemalla voimme kymmeniätuhansia naisia saattaa esimerkiksi ehkäisypalvelujen ja muiden lisääntymisterveyspalveluiden pariin

mielenkiintoinen kysymys on se mihin valtio omisteisten yhtiöiden johdon palkkaus tulisi rinnastaa

tietysti tasa arvo on suomen pitkäaikainen kehityspoliittinen kulmakivi ja se on myös meidän ulkopolitiikan kulmakivi ja siitä varmaan ministeri tuomioja voi puhua laajemmin ja enemmän mutta tarkoitus on se että me kaikissa hankkeissamme otamme huomioon tasa arvon naisten ja tyttöjen aseman

valiokunta on toisaalta todennut että suomi on pieni talous ja meillä ehkä erityisesti tällaisia erityistehtäväyhtiöitä ei löydy vastaavia jolloin on oikeutettua verrata tilannetta ruotsiin

kyse ei ole yhtiön eikä vesivoiman alasajosta mutta niin kuin hallitusohjelmassa todetaan niin nyt vesivoimassa keskitytään olemassa olevan vesivoiman käytön tehostamiseen

näin varmaan monelta osin on mutta totean kuitenkin että kansainvälinen vertailu on aina vaikeaa sen takia että mietinnöstäkin käy selville se että ruotsin suhteen oli eroavaisuuksia kumpaankin suuntaan oli korkeampia ja matalampia

nyt tässä täytyy vaan korostaa sitä että kun näitä joudutaan kilpailuttamaan kansainvälisesti niin sitten tavallaan kaikille tarjouksen tehneille nämä kilpailutuksen kriteerit ovat samat ja sellaiset että niissä otetaan huomioon nämä erityiset talvivaatimukset suomessa

voisi sanoa että ruotsissa on menty varmaan edellä tässä kriittisessä suhtautumisessa valtio omisteisten yhtiöiden palkitsemiseen mutta kyllä me tulemme siellä ihan hyvin perässä ja suunta on ollut sama

verotus voi olla erilaista yksityisten markkinoiden trendit voivat olla erilaisia ja julkinen eläkejärjestelmä ja niin edelleen mutta pidän kuitenkin mielenkiintoisena sitä vertailua joka voidaan tehdä erityisesti valtion erityistehtäväyhtiöiden osalta

veikkaus alko yleisradio

arvoisa puhemies

totean hyvin suurella tyydytyksellä sen että tarkastusvaliokunta näyttää yleisesti ottaen olevan tyytyväinen siihen että palkitsemisohjeita on yhtiöissä noudatettu

kukaan ei voi kieltää sitä etteikö siellä olisi erittäin vakava ympäristökatastrofi ja nyt varmasti sekä säätelyviranomaisten siis ympäristöviranomaisten että valtion välillisenä suurena omistajana solidiumin kautta suurin intressi on että nämä asiat pystytään korjaamaan

arvoisa puhemies

myöskin totean että valiokunnan saamista tiedoista käy ilmi että sektoriministeriöt joilla on vastuullaan tiettyjä yhtiöitä omistajaohjauksessaan ovat tyytyväisiä siihen tukeen mitä ne ovat saaneet valtioneuvoston kanslian omistusohjausosastolta

suomen kehitysyhteistyöponnistelut aikaisempaakin enemmän kahdenvälisessä työssä kohdistuvat aivan köyhimpiin maihin mutta edustaja komi on tietysti erittäin oikeassa siinä että myöskin keskituloisiin maihin on suunnattava toimia

tämä on hyvä kysymys sen takia että varmasti yksi syy todellakin valtionomistukseen on se että voidaan pitää yllä kotimaista työllisyyttä ja sitten tietysti tämmöinen kotimainen ankkuriomistus monilla aloilla on hyvin tärkeätä myöskin ikään kuin kokonaisten teollisuuden suuntausten saattamiseksi vastaamaan ajan tavoitteita

tässä ei suinkaan olla mitenkään leväperäisiä sen suhteen mutta tietysti päävastuu siinä mitä kaikkea yhtiö saa tehdä on ympäristöviranomaisilla ja tästä varmasti ympäristöministeri niinistö mielellään kertoisi teille sitten lisää

ehkä tässä yhteydessä voin kannustaa mahdollisesti paikalla olevia ministereitä ottamaan osaa keskusteluun siltä osin kuin heillä on omassa omistusohjauksessaan yhtiöitä

nimittäin maailman köyhistä enemmistö asuu keskitulon maissa intia brasilia mutta näillä mailla on jo omia edellytyksiä ryhtyä esimerkiksi poistamaan köyhyyttä ja takaamaan köyhille ihmisille sosiaalipalveluja ja näin myös tapahtuu

mutta tässä sanoisin että kuitenkin ehkä keskeiset keinot ovat ne että kannustetaan ja vaaditaan valtio omisteisilta yhtiöiltä sitä että ne noudattavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa että jos tulee markkinaongelmia jos on tilanne jossa täytyy taloudellisista ja tuotannollisista syistä vähentää väkeä niin lomautukset ovat aina ensisijaisia verrattuna irtisanomiseen ja sitten että viimeisen päälle noudatetaan erilaisia yt menettelyjä

minkäänlaista tämmöistä ajatusta siitä että yhtiö tai omistaja kannustaisi toimimaan leväperäisesti ympäristön suhteen ei ole vaan päinvastoin me kannamme joka päivä huolta siitä miten saamme yhtiön tämän akuutin tilanteen huolehdittua niin ettei sinne alamaille mene vettä tarkoituksetta ja sitten siitä miten tämä toiminta saadaan ylipäätänsä pysyvästi kuntoon

ajattelen nyt vaikkapa opetus ja kulttuuriministeriötä valtiovarainministeriötä liikenne ja viestintäministeriötä ja niin edelleen koska todellakin tämä omistajaohjaus hajautuu erityisesti erityistehtäväyhtiöiden osalta

sanoisin että niitä välineitä joita eniten kannattaa keskitulomaiden kanssa käyttää on esimerkiksi kansalaisjärjestötuki

intiassa on kymmeniä suomalaisia kansalaisjärjestöjä alkaen pelastakaa lapset rystä jotka siellä tekevät paikallistasolla erittäin hyvää työtä ja myöskin vaikuttavat intian hallitukseen niin että se entistä enemmän ottaisi omat köyhänsä huomioon

no sitten ehkä se valiokunnan kaikkein keskeisin havainto ja huoli siitä että kun nyt varsinkin viime kesänä hyväksytyssä palkitsemisohjeessa on aivan erityisesti kiristetty suhtautumista liikkuviin palkanosiin bonuksiin kannustusjärjestelmiin yksivuotisiin monivuotisiin erityisesti erityistehtäväyhtiöiden osalta niin on varmasti niin että meidän todella täytyy seurata tarkasti sitä ettei käy niin kuin ruotsissa on käynyt että sitten peruspalkat eli kiinteät palkanosat nousevatkin odottamattomalla tavalla

arvoisa puhemies

avoimuus ja läpinäkyvyys on yksi ihan keskeinen vaatimus

siinä on erittäin paljon haastetta

mutta sitten se voitaisiinko todellakin ajatella valtionomistuksen suuntaamista sillä tavalla että se aktiivisesti lisäisi työpaikkoja on ihan mielenkiintoinen kysymys koska ehkä tällä hetkellä siellä valtion salkussa on kuitenkin aika paljon varsinkin solidiumissa just tällaista hyvin pääomavaltaista perusteollisuutta joka sinänsä on ollut todella tärkeä historiallisesti suomessa mutta voi olla että myöskin tämä työllisyystavoite sitten voitaisiin asettaa uudella tavalla ja siinä tietysti sitten koko hallituksen näkemykset siitä mikä olisi tulevaisuuden valtion omistusohjauksen ja valtionomistuksen suunta olisivat tärkeitä

se ei tietenkään riitä ja minä olen itse kiinnittänyt huomiota heti kun tämän tehtävän sain hoitaakseni siihen että kovin pienistä piireistä valitaan valtio omisteistenkin yhtiöiden hallitusten jäsenet

toisaalta meillä on mahdollisuus myös ministeri stubbin kanssa edistää kestävää kehitysliiketoimintaa tämäntyyppisissä maissa itse asiassa myös ihan köyhimmissä maissa

arvoisa puhemies

minun tehtäväni on usein ollut kertoa näille henkilöille minkälaisia haasteita jo kansanedustajat minulle esittävät puhumattakaan siitä mitä ihmiset tuolla muualla ajattelevat

tämä viimeviikkoinen julkinen keskustelu metson samanaikaisesta lisäosinkojen jakamisesta ja yt neuvotteluista ilmoittamisesta johti siis kuten tiedämme tasan viikko sitten siihen että se ylimääräinen yhtiökokous peruutettiin ja näitä ylimääräisiä osinkoja ei nyt jaeta

mutta voin kuitenkin todeta että ruotsin tilanne ei tässä ole aivan vastaava koska siellä eräiden rankkojen yhteiskunnallisten keskustelujen johdosta kävi niin että esimerkiksi tietyissä yhtiöissä poistettiin bonukset kokonaan jolloin ehkä se riski siitä että se peruspalkka lähtee kohoamaan hyväksymättömällä tavalla oli suurempi

meidän pitää tämä kupla pystyä rikkomaan

se tarkoittaa sitä että valtioenemmistöisten ja valtio omisteisten yhtiöiden hallituksiin tarvitaan uudenlaisia ihmisiä jotka tulevat toisilta elämänalueilta

mutta kiitän valiokuntaa tästä havainnosta ja kun eduskunta epäilemättä hyväksyy tämän lausuman niin voin vain todeta että valiokunta on oikeassa kun se ehdottaa ja edellyttää että omistajaohjauksessa kiinnitetään huomiota tähän peruspalkan nousuun

korostaisin sitä että vaikka liiketoiminnallinen osaaminen on erittäin tärkeätä niin siitä ei ole paljon hyötyä jos tehdään semmoisia arviointivirheitä että ei pystytä näkemään minkälaisia ongelmia esimerkiksi yhtiön sisäiseen dynamiikkaan vaikkapa johdon ja henkilöstön väleihin aiheutetaan

mutta sitten on tietysti niin että näillä yhtiöillä on myöskin ihan todellisia kannattavuusongelmia että voimme yleisesti työvoimapolitiikan ja työllisyyden hoidon nimissä toistaa sen mitä ministeri ihalainen sanoi että totta kai lomautukset olisivat aina ensisijaisia valtiolle myös omistajana verrattuna irtisanomisiin

arvoisa puhemies

tarkoitus on siis se että nimenomaan tämä vesiosaaminen jää kemijoki oyhyn ja siitä tulee vesiosaamiskeskus ja on tärkeää pitää huolta siitä koska totta kai myös kotimainen vesivoiman ylläpito ja tehostaminen vaatii että tämmöistä osaamista kotimaassa on

mutta sitten esimerkiksi nyt tämänpäiväisen rautaruukin ilmoituksen osalta tilanne nyt on kuitenkin se että teräksen markkinat eivät ole olleet kovin hyvät viime aikoina

itse pidän täysin mahdollisena sitä että yhtiö voisi löytää myöskin maarajojen ulkopuolelta vastaavan tyyppisiä tehtäviä asiantuntemusta ja näin että tarvitaan muuallakin

kysyntä on ollut heikkoa ja sitten toiseksi yhtiöllä on ollut huomattavia vaikeuksia myös alan ylikapasiteetin kanssa eli on mahdotonta ajatella että tässä tilanteessa sitten ei tulisi mitään sopeutuksia siellä työvoimapuolella

mielelläni tapaan hallintoneuvoston jäseniä ja myöskin erikseen lapin kansanedustajia jotka kantavat huolta siitä miten tästä eteenpäin

vietnam kuuluu näihin niin sanottuihin transitiomaihin joissa emme kohta enää varmasti tee kahdenvälistä yhteistyötä koska vietnam on nimenomaan noussut tällaiseksi alemman keskitulon maaksi ja siellä entistä enemmän tehdään kaupallista yhteistyötä

mutta ilman muuta valtion periaatepäätöksen mukaisesti omistajaohjauksessa lähdetään siitä että viimeisen päälle noudatetaan sitten yt lakeja ja lomautukset olisivat aina ensisijaisia

arvoisa puhemies

se keskustelu joka on alkanut valtio omisteisten yhtiöiden palkitsemisen tiukentamisesta on ilahduttavalla tavalla levinnyt myös muihin yhtiöihin

on selvä asia että näitä tulee yhtiön johdon harkita

ja sitten vielä lopuksi saanko huomauttaa että puhutaan solidium yhtiöistä joissa siis se solidiumin johto on se varsinainen omistajaohjaaja

mutta sanoisin nyt kuitenkin sen että kun käymme tällaista poliittista dialogia kehitysyhteistyön puitteissa kumppanimaiden kanssa niin meidän täytyy tietysti miettiä millä keinoilla saamme sen viestimme parhaiten perille

arvoisa puhemies

keskuskauppakamari on kehottanut pörssiyhtiöitä tarkastelemaan oman palkitsemisensa tasoa ja kohtuullisuutta ja tällä tavalla sillä keskustelulla mitä tässäkin salissa on käyty ja mitä käydään on laajempi vaikutus

juuri tästä on nyt kysymys mutta vetoan ja toivon että finnairin henkilöstöryhmät nyt huomaavat että ainakin valtio omistajana ryhtyy toimenpiteisiin kun julkisuuteen tulee tällaisia epäkohtia joita ei voida hyväksyä jotka ovat vahingoittaneet yrityksen ilmapiiriä

mitä tulee valtio omisteisiin yhtiöihin niin tämä palkitsemisohjeen tarkistaminen on nyt aika lailla loppusuoralla ja toivon että voin hyvin lähiaikoina kertoa teille uusista ajatuksista

kun puhumme esimerkiksi ihmisoikeuksista niin on sellaisia maita esimerkiksi afrikassa jotka nyt vakavasti loukkaavat homoseksuaalien ja muiden seksuaalivähemmistöjen oikeuksia mutta jos menemme kovin äänekkäästi puhumaan tällaisen asian puolesta niin se ei välttämättä ratkea ja silloin diplomaatit hoitavat tätä työtä niin suomen kuin eunkin nimissä

nyt täytyy lähteä siitä että on myöskin ymmärrettävä että finnairilla ei ole tulevaisuutta ellei tämä henkilöstöryhmien ja johdon dialogi jatku

voin jo sanoa sen että yksi selkeä johtopäätös on se että valtio omisteisia yhtiöitä on kovin monenlaisia ja kuitenkin on vain yksi ohje ja tässä ohjeessa tullaan nyt erittelemään erilaisia yhtiöitä sen mukaan minkälaisessa todellisessa kilpailutilanteessa ne toimivat

tämä poliittinen dialogi tarjoaa monia mahdollisuuksia erilaisten kysymysten ratkaisemiseen ja olen ilman muuta sitä mieltä että hyvä hallinto korruption vastustaminen kuuluu kaiken kehitysyhteistyön perusedellytyksiin ja se pitää joka paikassa ottaa esille

arvoisa puhemies

siihen on nyt varmasti jonkin verran aikaa

tätä solidiumin salkun sisältöä varmasti voitaisiin jatkossa suunnata sillä tavalla että lähdetään aktiivisemmin mukaan tulevaisuusaloihin

tämän päivän tilanne nyt ei ollut kovin lupaava mutta vetoan näihin ryhmiin että ne samalla tavalla kuin johto joka tarvitsee nyt uuden hallituksen tuen ryhtyvät uudestaan tätä dialogia käymään

pääsemme ensi viikolla keskustelemaan lakivaliokunnan juuri valmistuneen mietinnön pohjalta tulliselvitysrikosten torjunnasta joka liittyy harmaan talouden torjuntaan

yksi keskeinen ongelma tässä uudistuksessa tulee olemaan se että ei voi olla niin että tämmöisestä palkitsemisen maksimitasosta itse asiassa onkin tullut se todellinen tavoitetaso

hallintoneuvosto on sitten evästänyt hallitusta muutamilla ohjeilla jotka osoittavat sen että hallintoneuvosto kantaa yhtiön tilasta vastuullisesti huolta ja haluaa miettiä näitä uusia strategioita

tässähän on mielenkiintoista että nyt valtioneuvosto on päättänyt laatia tulevaisuusselonteon joka koskee tulevaisuuden taloutta ja siinä valtionomistuksella on tärkeä rooli myös sijoittamisessa

tässä esityksessä todellakin on tarkoitus nyt säätää tietystä hyvityksestä oikeudenkäynnin viivästyessä ja sitten tietyillä tarkoilla edellytyksillä määrätä tietyt oikeudenkäyntiasiat kiireellisiksi mutta sen ei ole tarkoitus tapahtua normaalin lainkäytön kustannuksella

tämä ei käy